edellinen hallitus oli tehnyt esityksen että korjattaisiin lakia sosiaaliasiakkaan asemasta ja oikeuksista mutta se laki ei ehtinyt keväällä valmistua

näillä muutoksilla selvennetään ja tarkennetaan nimenomaan vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta sen mahdollista rajoittamista eri tilanteissa

tämän lain voimaantulon jälkeen vammaisia ihmisiä hoitavat ja heistä huolehtivat ihmiset voivat tukeutua suoraan lakiin ja sen sanamuotoihin ja määräyksiin

lakimuutokset tähtäävät siihen että mahdolliset vapaudenrajoitustoimet ovat aina siis ihan aina viimesijainen keino kun suojellaan joko vammaista itseään tai hänen lähellään olevia

arvoisa puhemies

tämä on hyvää lainsäädäntöä e

rouva puhemies

hän totesi että tarkoitus on yhtiöittää sotessa kaikki julkiset palvelut kaikki palvelutuotanto

sehän ei suinkaan pidä paikkaansa vaan ajatus on näin että keskeiset asiat kuten päivystys tehohoito toivottavasti pääosa erikoissairaanhoidosta kaikki viranhaltijapäätökset pysyisivät suoraan maakuntien näpeissä

minä en ole itsekään innostunut kovin paljon tuosta yhtiöittämisestä mutta mahdollisiin yhtiöihin varmaankin käsittääkseni ovat tulossa ne asiat joista asiakkaalla on todellinen valinnanvapaus

arvoisa rouva puhemies

ensiksi muutama sana tästä taloussuunnitelman kokonaisuudesta

kasvu tulee kuitenkin olemaan lähivuosina niin niukkaa ettei se millään riitä täyttämään sitä kuoppaa minkä pitkä taantuma on aiheuttanut

kasvu ei mitenkään riitä rahoittamaan nykyisiä rakenteita eikä kansalaisten palveluja

kuluneen vuoden aikana tehdyt leikkaukset ovat osa tätä

näitä jo nyt tehtyjä säästöjä vähennettäessä on itseni ainakin pitänyt aina silloin tällöin kysyä itseltäni onko tämä liikaa voisiko tämän tai tuon säästön tehdä toisin taikka korvata jollakin muulla tavalla

erityisesti ajattelen tässä paljon sairastavia ikäihmisiä joiden tulona on takuueläke ja menoina kasvavat lääkekustannukset ja nousevat sairaanhoidon maksut

jos nämä onnistuvat on joskus ensi vuosikymmenen puolivälin jälkeen ehkä jo mahdollista päästä lyhentämään kasvavaa velkataakkaa

rouva puhemies

tämän yleisnäkemyksen lisäksi ajattelin sanoa kehyksistä muutaman kriittisen sanan vain yhdeltä sektorilta eli sotesta

varsinainen sote uudistushan on tulossa voimaan vasta kehyskauden lopulla ja siitä odotetaan säästöjä sitten vasta vuosikymmenen kuluttua

mutta kuitenkin jo ensi vuonna on tarkoitus saavuttaa säästöjä terveydenhuollossa uudistamalla terveydenhuoltolakia ja siihen liittyviä asetuksia

kyse on siis kehyskauden ensimmäisen vuoden toimenpiteistä jotka kuitenkin omalta osaltaan tulevat viitoittamaan niitä rakenteita joita tulevassa maakunta ja sote uudistuksessa tullaan ehkä näkemään

juuri tässä piilee näiden uudistusten uhka

jos nykyisten keskus ja aluesairaaloiden toimintoja työnjaon nimissä rajoitetaan liikaa seuraa ensivaiheessa se että kansalaisten välttämättömät sairaalapalvelut karkaavat kauas

on kaikkien tunnustama tosiasia että sosiaali ja terveydenhuollossa nimenomaan erikoissairaanhoito on meillä se toimiva osa pitääkö siihen puuttua ensiksi vai eikö olisi parempi keskittyä korjaamaan perusterveydenhuoltoa

toisessa eli sitten varsinaisessa sote vaiheessa seuraa sitten se että yksityinen sektori pääasiassa suuret kansainväliset firmat rakentaa omat sairaalansa korvaamaan alas ajettujen pienempien sairaaloiden toimintoja

valinnanvapaudesta nauttivien kansalaisten kannalta tämä kuulostaa hyvältä asialta mutta pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten sekä kansantalouden kannalta tilanne on onneton kustannuksia lisäävä eivätkä tavoitellut sote säästöt kyllä toteudu

nämä pääasiassa päivätoimintaan keskittyvät yksityissairaalat tulevat imemään julkiselta sektorilta työvoiman niin että tärkeät julkiset velvollisuudet kuten päivystys tai syöpähoidot opetus ja tutkimustoiminta vaarantuvat

kun näitä lakeja nyt sitten ryhdytään lausuntokierroksen jälkeen laatimaan lopulliseen muotoonsa olisi keskitetyn ja kategorisesti määrätyn työnjaon sijasta todella pystyttävä luottamaan paikalliseen ja alueelliseen osaamiseen

nykysairaanhoitopiireissä ja tulevissa maakunnissa kyllä tiedetään parhaiten millainen erikoisalavalikoima kussakin sairaalassa pitää olla

kyseessä on paise edustaja mäkisalor a

arvoisa puhemies

suomen julkisen talouden kustannukset suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat eurostatin syyskuisen tilaston mukaan suuremmat kuin yhdessäkään muussa eu maassa

suomen velka ei ole vielä huippulukemissa mutta kasvaa kovaa vauhtia hallituksen tekemistä suunnitelmista huolimatta

hallituksen suunnittelemat säästöt tähtäävät julkisen talouden pienentämiseen

näihin yhteistalkoisiin osallistumme kaikki

toinen ja merkittävämpi osa ovat hallituksen kärkihankkeet joilla pyritään uudistamaan toimintatapoja jotka ovat toimineet kyllä takavuosikymmeninä mutta eivät sellaisinaan toimi enää tänään

toimintatapojen uudistamisen tavoitteena on erityisesti parantaa työllisyyttä sitä kautta kilpailukykyä ja viime kädessä turvata suomalaisen hyvinvointi myös tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

edelleen stmn tekemien arvioiden mukaan tällaisia ovat erityisesti pienituloiset pienissä asunnoissa asuvat ja nuoret eläkeläiset esimerkiksi kehitysvammaiset tai nuorena sairastuneet ja eläkkeelle joutuneet

ystävät hyvät kun kysymys on ikääntyneitten ja pitkäaikaissairaitten ihmisten hoitamisesta terveyskeskuksen vuodeosastolla vanhainkodissa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä kuinka paljon päivittäisestä työstä arvelette ystävät hyvät olevan sairaanhoitoa siis sellaista hoitoa johon tarvitaan ehdottomasti sairaanhoitajan pätevyyttä

kun on kysymys pitkäaikaissairaista ja usein ikäihmisistä heidän terveydentilansa pysyy pitkiä aikoja muuttumattomana ja he tarvitsevat pääasiassa perushoitoa

tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä muistaa että kunnon heikentyessä eläkeläisellä on oikeus eritasoisiin hoitotukiin jotka ovat verottomia eläkelisiä

välikysymyksessä luetellut leikkaukset ovat ehkä sittenkin siedettävissä jos ajatellaan vaihtoehtona että yhteiskunta ei ollenkaan pystyisi tukemaan sairaiden ihmisten lääkehoitoa ikäihmisten asumista toistuvien matkojen kustannuksia

toivon että eläkeläisiä kohdellaan muiden asumistuen saajien kanssa yhdenmukaisesti myös siinä että heille voitaisiin suoda samanlainen eläketulon suojaosuus kuin yleisessä asumistuessa on palkkatulojen osalta

arvoisa puhemies

omaishoitoa oli toki tapahtunut jo kauan sitä ennen ja käytäntö eri kunnissa oli hyvinkin kirjavaa

nyt omaishoitolakia ja myös seuraavana lista asiana olevaa perhehoitolakia korjataan sen vuoksi että ikääntyneitä ja vammaisia voitaisiin hoitaa entistä paremmin kotona tai kodinomaisissa olosuhteissa

laitoshoidossa tai palveluasumisessa esimerkiksi vuoteeseen hoitamisessa yksi auttaja ei riitä kun vaihdetaan potilaan tai vuoteen vaatteita

tämä omaishoitolain muutos pyrkii parantamaan nimenomaan omaishoitajan jaksamista

keskeisenä on omaishoitajan vapaapäiväjärjestelmän kehittäminen

lakiehdotuksessa tehdään mahdolliseksi että kunta voisi järjestää omaishoitajan tapaan vapaapäiviä myös niille jotka hoitavat päivittäin omaistaan ilman sopimusta

puhemies

toisaalta on hyvä muistaa että tämä omaishoitolain muutos on osa hallituksen kärkihanketta joka on nimeltään niinkin hieno kuin kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

siksi toivon että jatkossa edelleenkin pyritään omaishoitoa korjaamaan

tässä lakiuudistuksessa ei esimerkiksi ole ollut mahdollista tehdä korjauksia omaishoitopalkkioihin jotka ovat nykyisin sitä luokkaa että hoitajalle on todella suuri uhraus esimerkiksi keskeyttää työuransa joksikin epämääräiseksi ajaksi

arvoisa puhemies

toivon että hallituksen kärkihanketta jatkettaessa panostetaan myös siihen että omaishoidon kriteerejä ja eritasoista hoitoa tarvitsevien palkkiotasoja tarkastellaan ja pyritään samaan ne tasapuolisiksi koko maassa

niin ikään vapaapäivien sijaistuksia tulee kehittää jo tämän lain voimaantulon jälkeen niin että vammaista tai ikääntynyttä ei tarvitse sijaistuksen takia siirtää laitokseen

herra puhemies

miksi suomi ei ole nousussa

minä viittaisin siihen tästä saa nyt vähän aasinsiltaa edustaja mikkosen puheenvuoroonkin että onhan meillä erinomainen koululaitos yliopistot ja ammattikorkeat

miksi nämä eivät ole saaneet suomea nousuun koska osaaminen ja oppihan ovat suomalaisen talouden perusta

herra puhemies

nämä koulutussäästöthän mitä on tehty ovat meille suurimmalle osalle hyvinkin vastenmielisiä ja emme näitä haluaisi

mutta täytyy toivoa että osaltaan nämä säästötkin pakottavat muuttamaan ja uudistamaan myöskin tätä koulutussysteemiä että suomi pääsisi nousuun

ja herra puhemies tällä en viittaa millään tavalla savonlinnaan

sote uudistuksen perustavoitehan oli terveyserojen kaventaminen tasapuoliset palvelut kaikkialla maassa sekä saumaton integraatio sosiaalihuollon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken

jotta kaikkiin sote tavoitteisiin päästään siihen ei riitä pelkkä organisaatiouudistus vaikka se poistaakin sen pienten kuntien ongelman että talouden suunnittelu ei oikein onnistu vuosittaisten kustannusvaihtelujen vuoksi

tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan myös sosiaali ja terveydenhuollon toimintaprosessien muutosta niin että korkeasti koulutettu henkilöstö tekee koulutustaan vastaavaa työtä ja pakolliset aputoiminnot kuten kirjaukset ja tilastointi ynnä muut siirretään muulle henkilöstölle taikka mieluiten automatisoidaan

lisäksi tarvitaan myös entistä enemmän kansalaisten oman vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista elämäntavoista ravinnosta liikunnasta sekä myöskin sosiaalisesta kanssakäymisestä

mutta herra puhemies näiden lisäksi tarvitaan myöskin sellaisia keinoja joita julkinen sosiaali ja terveydenhuolto ei ole vielä keksinyt

välikysymys toteaa kylläkin virheellisesti että kaikki yhteiskunnallisetkin toimijat yhtiöitetään ja että sote palvelujen rakenneuudistuksesta on tullut hallituksen yhtiöittämishanke

välikysymys antaa ymmärtää että kaikki sosiaali ja terveydenhuolto yhtiöitetään ja että demokraattisella päätöksenteolla ei sitten olisi enää mitään sanomista soten toimintaan

keskeiset kansalaisen terveydenhuoltoa palvelevat toiminnot kuten päivystys tehohoito ja toivottavasti pääosa erikoissairaanhoidosta säilyvät maakuntien suorassa ohjauksessa

puhemies

jos annetaan yksityiselle tai kolmannelle sektorille mahdollisuus osallistua kansalaisten peruspalvelujen tuottamiseen nykyistä laajemmin on mahdollista että siltä puolen löytyy niitä keinoja joita julkinen toimija ei ole keksinyt

jotta näiden keinojen kustannusvaikuttavuutta voitaisiin mitata ja verrata julkisen tuottajan toimintaan julkisen tuottajan toiminnan tulee olla toiminnallisilta osin verrannollinen näihin

tämä verrannollisuus saadaan aikaan kun otetaan mukaan mahdolliseen yhtiöittämiseen ne toiminnat joista asiakas kansalainen voi tehdä sen todellisen valinnan

tätä vaaraa ei aiheuta se että osa julkisesta toiminnasta mahdollisesti yhtiöitetään vaan nimenomaan tämä vapaan valinnan periaate on se uhka

tähän kuvioon integraatio tulee sovittaa takaamalla kansalaisten tarvitsemat palvelut niin että ne ovat aina löydettävissä olipa perusvalinta mikä tahansa

jos pyritään täydelliseen ja idioottivarmaan integraatioon tarkoittaa se tietenkin valinnanvapauden kieltämistä ja sitähän on jo jossakin päin maailmaa kokeiltu

jos julkinen toimija olipa se yhtiö tai ei ei laadullansa pärjää siinä on peiliin katsomisen paikka mitä voitaisiin tehdä toisin että palvelupaketti pärjäisi

kirstin savio

arvoisa puhemies

nyt tässä ministeri rehula ja myös edustaja jaskari ottivat esille tämän ict asian josta ajattelin jonkun sanan sanoa

eta maat venäjä periaatteena ollut käyttää verorahat mahdollisimman tehokkaasti ja olemassa mutta on tosiasia että vaikka kanta arkisto takaakin tiedonsiirron se ei ole vaikuttanut juuri mitään näihin terveydenhuollon toimintaprosesseihin eikä se ole tuonut säästöjä myöskään terveydenhuoltoon

tässä on puhuttu myös sitä että kun on niukka aika niin tämä kannustaa siihen että meillä kehitettäisiin ja keksittäisiin uusia keinoja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintaan niin että ne olisivat tehokkaampia mutta myöskin maksaisivat vähemmän

minä esittäisinkin että erityisesti kun tämän soten yhteydessä nyt tätä icttä ryhdytään suunnittelemaan niin tehtäisiin siellä todellakin sentyyppistä tietotekniikkatyötä että se vaikuttaisi näihin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen prosesseihin jotka edelleen tänä päivänä ovat samalla tasolla kuin hippokrateen aikana

meillä on joitakin esimerkkejä omahoidosta jo tässä maassa olemassa mutta kovin laajalle ne eivät ole vielä levinneet

arvoisa puhemies

iso osa puheenvuorojen käyttäjistä haluaa näköjään toteuttaa tuon runebergin runon säkeen

meidän maaperässämme ei ole öljyä kultaa ja muuta kaivamista olisi mutta emmepä me osaa sitä kunnolla kaivaa emmekä saa sitä myyntiin

suomella ei ole kilpailukykyä

ilman ulkoa tulevia tuloja näin pieni kansa ei pysty ylläpitämään sitä suurenmoista hyvinvointia mikä meillä on ollut ja on myös tänä päivänä

arvoisa puhemies

uskallan kyllä sanoa että osa tiedonannossa esitetyistä toimenpiteistä on varsin kurjia ja niitä olisi pitänyt pystyä välttämään

silti ne ovat kuitenkin vain ja vain ensiapua eivätkä ne mitenkään yksin riitä siksi tehohoidoksi mitä suomen kilpailykyvyn hoitaminen vaatii nyt ja myöskin tulevina vuosina

näille toimenpiteille olisi vaihtoehto ja sipilän hallitus on sitä odottanut ja toivonut jo moneen kertaan kuten äskeisestä debatistakin kuultiin

tarvittaisiin yhteiskuntasopimus jossa niin hallitus kuin työmarkkinajärjestötkin yhdessä sopisivat toimenpiteistä joilla estetään tuo lopullinen romahtaminen runebergin sanailemaan köyhyyteen

yhdessä sopimalla on mahdollista paitsi löytää tämä ensiapu myöskin löytää niitä pidemmän ajan askelmerkkejä joilla päästään kestävälle pohjalle

arvoisa puhemies

tänään suomalainen tuote ei käy kaupaksi

mutta toisena ja luultavasti suurempana syynä on se että meillä ei ole tarpeeksi maailmalla haluttua myytävää

kuuntelin tuossa illan alussa edustaja riitta myllerin puheenvuoroa ja minusta se oli erinomainen puheenvuoro juuri tästä asiasta

niinpä arvoisat edustajat minä haluan muistuttaa että runebergin pysyvän köyhyyden uhkasta pääsemme pitemmän päälle vain sillä että suomalaiset ryhtyvät taas innovoimaan

innovoimiseen tarvitaan osaamista ja osaamiseen hallitus haluaa panostaa muun muassa digitalisaatiolla koulutuksen uudistamisella ja muilla kärkihankkeilla

itse toivon edelleenkin että ainakin osa näistä tiedonannon toimenpiteistä voitaisiin korvata yhteisellä sopimisella